ei tästä ole kysymys

tämä toiminta on niin arvokasta että meidän ei tule kuristaa enempää puolustusvoimien tarkoittamaa maanpuolustustahtoa vaan toivoisin myös muun muassa tämän talousarvioesityksen menestyvän hallituksen käsittelyssä

hän on voinut kärsiä vanhempien menehtymisestä tai monesta muusta johtuen ja hän tarvitsee kaikkein suurimman emotionaalisen ja juridisen turvan

ja nyt jos lapsi adoptoitaisiin perheeseen jossa on kaksi isää vaikka entisen äidin ja isän sijasta voitko väittää edustaja männistö esimerkiksi sitä että se on aivan samantekevää lapselle kunhan he vain rakastavat häntä

sitten mitä tulee tähän koulukiusaamiseen mihin edustaja salonen täällä viittasit tosiasia vain on näin että lasten maailma on hyvin raaka ja julma maailma johon meidän aikuisten tulee puuttua

valtiovarainministeriö jonka hallintoalasta tänään keskustelemme valmistelee suomen osalta eun talouspolitiikan koordinointia ja euroalueen talouspolitiikkaa

euron talouskriisi ei ole asia josta perussuomalaiset olisivat vahingoniloisia vaikka tätäkin tänään täällä salissa on tarjottu

vaikea on niiden työehtosopimuksen heikentämisen kokeneiden ymmärtää esimerkiksi sitä että ruokahuolto ja kenttäkeittiöt on järkevämpi jatkossa hoitaa ulkopuolisten yritysten toimesta

mutta emme me sillä poista sitä jos lapsi asuu toisten näkökannalta eriarvoisessa ympäristössä että hän joutuu kiusatuksi emme me voi sitä täällä lain säätämisellä poistaa

tämän johdosta olisin halunnut puhua tänään muustakin kuin kunta ja palvelurakenteen uudistamisesta josta käytännössä on tänään ainoastaan keskusteltu

lasta pitää kuitenkin suojella ja sen takia tässä lakialoitteessa oli huono juttu se että tänne lisättiin erityisesti tämä lasten adoptiomahdollisuus koska se ei ole lapsen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto

suomen rahoja ja takauksia euron pelastuspelissä on liossa lainojen ja euroopan rahoitus ja vakausvälineen lisäksi muun muassa imfn ekpn maailmanpankin ja pian myös evmn kautta

suomen sotilas lehden tuoreimmassa numerossa ihmetelläänkin palvelinlaitteisto ja varmennusjärjestelmän sopimusta jonka puolustusvoimat on tehnyt norjalaisen pörssiyhtiön kanssa

nyt jos koskaan on oikea aika välikysymyksen muodossa vaatia hallitukselta vastauksia siihen miksi hallitus ei vakavasti mieti esittämäämme tukipolitiikan vaihtoehtoa

osallistumista euron pelastamiseen lähes ehdolla millä tahansa on hallitus pääministerin johdolla perustellut suomalaisen työn puolustamisen tärkeydellä

haluan tässä puheenvuorossa erityisesti kiinnittää huomiota suomen nuoriin ja nuoriin miehiin jotka ovat tarpeellisia meille myös rauhan niin kuin sodan aikana ja siinä merkityksessä vain lyhkäisesti viittaan tähän selontekoon niiltä osin mitä täällä on jo paljon kuultu

kaiken lisäksi sopimus ei koske tulostamis ja kopiointipalveluja vaan niistä tulevat kustannukset tulevat vielä tämän sopimuksen päälle

laaja alainen turvallisuus ennakointi ja sitoutuminen yhteistyöhön ovat esimerkkeinä hyviä suuntaviivoja maan puolustuksen kehittämiseksi

heillä on nyt ollut mahdollisuus mennä sinne viikon kestävään kuntoutukseen jonnekin missä sitä kuntoa palautetaan ja tämähän jos joku säästää meidän menoja

onko tämä sitä hallituksen mainostamaa rakenteiden uudistamista ja kostautuuko huolimaton rahankäyttö nyt henkilökunnan leikkaamisina

vaikka suomeen ei kohdistu välitöntä vieraan vallan tai muuta uhkaa turvallisuudelle ei se kuitenkaan saa olla syy siihen että puolustusvoimien budjettia leikataan enemmän kuin muita valtionhallinnon toimialoja

tämä tuskin on mahdollista juuri missään ja siinä mielessä tämä väistämättä ajaa veteraanitkin eriarvoiseen asemaan suomessa että jotkut saavat kunnalta parempaa palvelua ja toiset jäävät ilman sitä

no onko nyt sitten kaikki puheenvuorot täytettyä näin tämä viikko sitten aloitettu budjetin lähetekeskustelu on

ihmettelen vielä sitä mistä ihmeestä saamme kaikki ne sadat miljardit eurot kun loppujenkin euromaiden pankkien tilikirjat tarkistetaan

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon kolmekymmentä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan viimeistään kahdeskymmenesneljäs kymmenettä kaksituhattakolmetoista

arvoisa puhemies

se on pelon sija on selonteossa olisi pitänyt enemmän pohtia myös sitä miten tulevaisuudessa maanpuolustus järjestetään

lähetekeskustelua varten ei siellä on päiväystyksen toinen asia voimme tehdä tätä asiaa lähdetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on pysähtynyttä siellä että valtioiden

toki ymmärrän sen että valtiovarainministeriön tulee tehdä jotakin mutta en kuitenkaan sitä että suomi osallistuu hinnalla millä hyvänsä euron pelastamiseen

olemmeko matkalla kohti ruotsalaista palkka armeijan kaltaista armeijaa vai pyrimmekö pitämään kiinni nykyisestä pakollisesta varusmiespalveluksesta

lähetekeskustelua varten ei sisällä päivystyksen kolmas asia voi mennä vastaehdot täyttä asiaa lähdetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnalle annettavalla l

tämän päivän taloussanomien verkkolehdessä toimittaja jan hurri ilmaisee hallituksen vastuunkannon todellisen puolen ymmärrettävästi

arvoisa puhemies

tilanne kuitenkin on se että puolustusvoimat ei kykene järjestämään varusmiespalvelusta kuin sitä aidosti haluaville

tästä puhuu varusmiespalveluksen keskeyttäneiden ja kutsunnoissa varusmiespalveluksesta pois karsittujen nuorten miesten suuri määrä

suomea pelotellaan maksajaksi yhä kalliimpiin kriisitoimiin ettei vain lehman haamu tule ja kaikkien käy kalpaten

lähetekeskustelua varten ei tähän päivään neliosaisia kuin minusta ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelun päähintaisella jawall

lähes kolmannes ikäluokista joko keskeyttää varusmiespalveluksen tai ei pääse kutsuntoja pidemmälle

ihmettelen sitä miksi yhteiskuntamme ei huoli erilaisia tai niin sanottuja syrjäytymisriskissä olevia nuoria muuhun kuin jonkin projektin asiakkaaksi

suomen etu olisikin arvoisa puhemies siis euron pelastamisessa olla mukana suu säkkiä myöten kuten vanha sananlasku viisaasti meille opettaa

ellei miljardilupauksia liikene kun käsky käy talousmörkö tulee ja vie työpaikat eläkesäästöt ja kai mummot ja pikkulapsetkin

asia voi mennä vastaehdot että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu on päättynyt kun se lähetetään vain tähän valiokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivätty kuudes asia kuin minusta ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelun täytyy karsia näytetään vasta

kaikissa nuorissa kysymys ei suinkaan ole puolustusministeri haglundin mainitsemista mielenterveys tai päihdeongelmaisista nuorista joita varusmiespalvelukseen ei voida ottaa

lähetekeskustelua varten esitellään päivätty seitsemäs asia kuin minusta ehdotetaan siellä hypyt ja valtiovarainvaliokuntaan keskustelun tärkeyttä siellä pitää valtiovarainvaliokunta on käyty keskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosia voimien johto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto keskustelu päättyy asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto käyty keskustelua varten esitellään päivän yhden asian voimme tehdä tätä asiaa lähdetään valtiovarainvaliokuntaa keskusteluun pääsee esille että valtio

te olitte siunaamassa tämän päätöksen

keskeyttämisessä tai käytöshäiriössä kysymyksessä on usein heikoimman lenkin katkaiseminen armeijassa kun ei ole tilaa erilaisuudelle kuten vähemmillä sosiaalisilla tai motorisilla valmiuksilla oleville nuorille

tarkoittaako tämä sitä että hallituksen mielestä suomella ei pidä olla minkäänlaista maksimimäärää siinä kuinka paljon suomen takausvastuut lopulta tulevat olemaan

kun lähdetään velkoja järjestelemään velkoja antamaan anteeksi valtioille jotka eivät pysty niistä suoriutumaan niin silloin me joudumme omalta osaltamme kaivamaan kukkaroa ja silloin veronmaksajat maksavat

lisäksi on syytä muistaa että kutsunnoissa ylipainoiset nuoret putoavat joukosta heti vaikka heille olisi mahdollista nykyarmeijassa tarjota muutakin kuin perinteistä kuntoa vaativaa koulutusta

lähetekeskustelua varten esitellään päivä kymmenen naisia voimme tehdä työtä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto keskustelu on tärkeä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan anitralla on lähetekeskustelua varten esitellään päivä on yhdestoista sija voimme tehdä tätä asiaa lähetetään hallintovaliokunta oli perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava

tämän me haluaisimme välttää koska me emme luota eteläeurooppalaiseen tapaan välttämättä hoitaa sitä taloutta niin pedanttisesti kuin se suomessa hoidetaan saati että he puhuisivat meille totuutta niissä asioissa kun niistä rahoista aletaan puhua miten sitä tulee ja miten sitä menee

arvoisa puhemies

ruskeat mattila ei koske häneen ovat poissa keskustelu on päätynyt asia lähetetään hallintovaliokunta perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan annettava lausu lähetekeskustelua varten ei sisällä päiväystyksen kahdestoista sija puhemies jaosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokunta on sivistysvaliokunnan lausunto

mutta me voimme valita jatkammeko me sitä tukipolitiikkaa vai emme

kuitenkin kun uusimpien tutkimuksien mukaan varusmiespalveluksen keskeyttäminen ennakoi yhteiskunnasta syrjäytymistä ei asiaa voi sivuuttaa olkaa kohauttamalla ei ainakaan kansanedustaja

eikö olisi tärkeää että näin rauhan aikana kaikille nuorille annettaisiin yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varusmiespalvelukseen ja suorittaa se loppuun

keskustelu on päättänyt karsia lähetetään hallintovaliokunta on sivistysvaliokunnan on jo käyty keskustelua varten esitellään päivystyksen kolmastoista sijalle kuin ennuste ehdotetaan siellä pitää sivistysvaliokuntaa keskustelua käytiinpä siellä nähty

myös lakkautettavien varuskuntien uusintakäyttöä ajatellen

olisiko syytä alkaa miettiä varusmiespalveluksen suorittamisen mahdollistamista myös syrjäytymisriskissä olevien nuorten osalta

lähetekeskustelua varten ystävänpäivä neljästoista sija voimme nousta ehdokkaita on siellä jotain sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto keskustelua täälläkin asia lähetetään sivistysvaliokunta perustuslakivaliokunnan varaus lähetekeskustelua varten ei siellä irti viidestoista sijan voimin neuvosto ehdottaa että asia näytetään sivistysvaliokuntaan keskustelut käytiin toiselle tähystysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudestoista sija voimme eusta erotetaan siellä työtään sivistysvaliokuntaan keskustelu on täälläkin siellä tyttö

mutta sen me tiedämme että miljoonat ja kymmenet miljoonat ihmiset ovat päässeet sähkötupakan avulla eroon tästä tappavasta tupakasta

eivätkö kaikki miehet ole tarpeen jos tiukka paikka tulee vai onko tosiaan niin että yhteiskuntatakuu on sitä varten että voimme siivota tuhannet nuoret tilastoista projektiasiakkaiksi ja sen jälkeen sanomme olevamme onnistuneita nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

siinä mielessä meidän täytyy olla rehellisiä että me emme säädä lakeja mututuntuman perusteella kuten me olemme ikävä kyllä tässä pikkaisen tekemässä

me tiedämme että haittoja sähkötupakassa varmasti piilee mutta me myös tiedämme että sen avulla pääsemme tupakoinnista eroon tai monet pääsevät tupakoinnista eroon ja ne haitat ovat huomattavasti pienempiä kuin nykyisen tupakan polttamisessa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemäntoista asiat voi minusta ehdotetaan sille että maa ja metsätalousvaliokunta oli ympäristövaliokunnan on annettava lausunto keskustelu on tosin asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan ole ympäristövaliokunnan on annettu lähetekeskustelua varten esitellään päivän kahdesta kahdeksastoista asian voi minusta ehdotetaan siellä jotta maa ja metsätalousvaliokunta keskustelu on pääsääntö on siellä maata talousvaje

siinä mielessä toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta ottaa maltin käteen eikä usko kaikkea tätä tupakkateollisuuden lobbauskoneistoa joka tekee kaikkensa että tupakanpoltto ei tässä maassa vähenisi

sen me tiedämme että se tulee saada loppumaan ja uskon että jos tämä sähkötupakka auttaa joitain ihmisiä niin sallittakoon se heille

lähetekeskustelua varten esitellään päivetyksen yhdeksästoista sija voimme neuvosto ehdotti että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto keskustelu on päästy asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava illalla lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdeskymmenes asian puiminen neuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta keskustelu on päättynyt tai ansiolähdetään maa ja metsätalousvaliokunta päätti keskustelua varten esitellään päiväys kahdeskymmenesensimmäinen asia voi mennä ostoehdot että asia näytetään työelämän tasa arvovaliokuntaan keskustelut käytiin toiselle että työelämän tasa

lähetekeskustelua varten esitellä päivystyksen kahdeskymmenestoinen asia voimme nousta ehdotetaan siellä ehditään talousvaliokuntaan keskusta tähtää pintaiselle

lähetekeskustelua varten esitellään päivän kahdeskymmeneskolmas asia kuin minusta ehdotetaan siellä ehditään talousvaliokunta on keskusta tähtää päätiellä ja

näistä yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista käy selvästi ilmi että homoseksuaaliselle elämäntavalle ei ole tyypillistä pitkäaikainen sitoutuminen yhteen kumppaniin tämän varmaan tiesittekin

lähetekeskustelua varten esitellään päivän paras oli neljäs asia voi mennä ostoehdot täyttä asiaa lähestytään työelämän tasa arvovaliokunta on keskustellut päätynyt asia lähetetään kesällä mäntän seudun

lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdeskymmenesviides aasia kolme hevosta ehdotetaan siellä heitetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskusteluun lähdettäisi nyt asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esitellään päivälehti gais kuudes asia voi mennä ehdotetaan siellä pitää sosiaali ja terveysvaliokunta oli työelämän tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto keskustelua tai mitä siellä on sosiaali ja

viime päivien uutisoinnit kreikan talouden romahtamisesta ja portugalin espanjan ja euroopan maiden taloustilanteiden pahenemisesta ovat vain merkki siitä että pankkien lainariskien aiheuttama mätäpaise on puhkeamassa

kokoomuksen ministeri katainen etunenässä yhdessä sdpn ja muiden hallitukseen hinkuvien puolueiden kanssa on yrittänyt perustella sitä että suomen on pakko osallistua portugalin tukemiseen

oli työelämän tasa arvovaliokunnan annettavalla lähetekeskustelua varten ystävänpäivä on seitsemäs asiat poimien neuvosto ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelua tai toisia näytetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esittää päivä kahdeskymmeneskahdeksas aasia kuin neuvosto ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelua kiintoisia lähetetään sotaan ja terveysvaliokunta päätti keskustelua varten esitellään päivä kahdeskymmenesyhdeksäs aasian voimme neuvosto ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokunta oli työelämän tasa arvovaliokunnan annettava lausunto keskustelua tällä välin asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta oli työelämän tasa arvovaliokunnan on että lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päivä kolmaskymmenes raisio puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskusta tähtää työntää siellä sosiaali ja terveysvaliokuntaan käyty keskustelua varten ei siellä everstin kolmaskymmenesensimmäinen asia kuin minusta erotetaan siellä ketään ympäristövaliokunta keskustelun päättymistä

erityisesti kokoomus on luonut kansalaisille sellaisen mielikuvan että jos emme anna rahaa eurooppaan saapuu lama ja suomi uppoaa sen seurauksena

tavallinen kansalainen ihmettelee miksi lapioida rahaa ilman vakuuksia portugalin reikäiseen kukkaroon kun samanaikaisesti valtiomme velkamäärä kasvaa huimaa vauhtia

toki minä toimitan nämä tilastofaktat sitten myös edustaja tynkkyselle koska muutenhan tämä voi olla pelkkää populismia niin kuin yleensä satutaan sanomaan eikö niin

mutta siitä mitä tulee lasten kasvattamiseen edelleen toistan sen että ilman muuta minä olen samaa mieltä että seksuaalisella suuntautuneisuudella ei lasten rakastamisen kannalta voida mitata sitä että joku rakastaa jotakin enemmän

nuorisotyöttömyys on tullut esille tässä useita kertoja ja nuorisotakuu ei ikävä kyllä ole pystynyt vastaamaan siihen siltä osin että olisi työpaikkoja heille pystytty luomaan siinä suhteessa kuin heidän työttömyytensä on kasvanut

jos suomi murentaa oman taloudellisen vakautensa ei suomi selviä tulevasta talouskriisistä joka kaikesta huolimatta kuitenkin saapuu kun kulissit sortuvat

asia lähetetään ympäristövaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmaskymmenestoinen asia kuin minusta ehdotetaan siellä että hallintovaliokunnan taho jolle työelämän tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto keskustelu on päättynyt tuhansia näytetään hallintovaliokunta oli työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettu ol lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmaskymmeneskolmas aasian puiminen neuvosto ehdotti että asia näytetään lakivaliokunta on keskustellut häät tai siellä pitää olla ajokunto lähetekeskustelua varten esitellään päivän syksyn kolmas oli neljäs aasian puiminen neuvosto ehdottaa että asiaa lähdetään tarkastusvaliokunta keskustelu on tähän asti eläydytään tarkastusvaliokuntaa lähetekeskustelua varten yhtiöllä päivystyksen kolmaskymmenesviides asiat poimieniusta ehdotetaan siellä ketään talousvaliokuntaan keskusta näytti tosi lähetetään talousarvion lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on kolmaskymmeneskuudes asiat voi minusta ehdotetaan siellä heitetään talousvaliokunta on keskustelu on päätetty asia lähetetään kalle

pääsi apumieheksi töihin sinne